tähän pääsemiseksi tarvitaan toimenpiteiden jatkamista palkkaustason parantamiseksi erityisesti julkisilla naisvaltaisilla aloilla

arvoisa puhemies

edustaja eestilä en lähde arvioimaan miksi korkein hallinto oikeus on päättänyt jotakin

valiokunta yhtyy hallituksen kantaan jonka mukaan tarvitaan oma vanhempainvapaajakso äideille ja vastaavasti isille

arvoisa puhemies

en ehtinyt edes vastata niihin kysymyksiin jotka tulivat edellisellä kierroksella mutta otetaan ne vaikka sitten siellä kuppilassa

meillä on edelleen tässä maassa enemmän tuomioistuimia asukasmäärään verrattuna kuin esimerkiksi ruotsissa

mutta sen voin nyt tässä kertoa että meillähän on käynnissä selvitys siitä pitäisikö korkein oikeus ja korkein hallinto oikeus yhdistää

on syytä tehostaa toimintaa

hallituksen esitys kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili ja kauppaoikeuden alalla

sen jälkeen riippuen siitä mitä se selvitys näyttää otetaan kantaa siihen pitäisikö laajemminkin lähteä selvittämään sitä olisiko ideaa yhdistää yleisiä tuomioistuimia ja hallintotuomioistuimia

kansainvälinen oikeusapu on valtioiden välistä yhteistyötä asioissa joissa on tarpeen suorittaa oikeudenkäyntiin liittyviä toimenpiteitä muussa kuin oikeudenkäyntivaltiossa

totta kai on niin että meidän on silloin syytä tehdä jotain jotta me pystymme tuottamaan sitä oikeusturvaa ja korkealaatuista oikeusturvaa joka puolella suomea

haluan todeta täältä että suomen ruotsalainen kansanpuolue ja ruotsalainen eduskuntaryhmä kannattavat erittäin lämpimästi tämän mallin kehittämistä

tällaisia toimia ovat esimerkiksi haasteiden tiedoksianto todisteiden vastaanottaminen ulkomailla ja tietojen hankkiminen vieraan valtion lainsäädännöstä tai oikeusjärjestyksestä

se että verkostoa nyt karsitaan ei tarkoita sitä että ihmisten olisi pakko matkustaa pidempiä matkoja

edustaja zyskowicz varmasti on niin että tähän asiaan kannattaa palata ja kannattaa miettiä sitä minkä takia tämä valitusoikeus tässä on

valtioiden välinen yhteistyö on välttämätöntä koska tuomioistuimen toimivalta suorittaa prosessitoimia rajoittuu alueellisesti siihen valtioon jossa tuomioistuin sijaitsee

on edelleen niin että kun esimerkiksi vaasan hovioikeus tänään tekee matkoja muun muassa jyväskylään ja tampereelle niin myös tästä tulevasta itä suomen hovioikeudesta tullaan tekemään matkoja myös kouvolaan elikkä tuomarit saavat liikkua

kansainvälistä oikeusapua koskevia normeja tarvitaan näin ollen sekä tilanteessa jossa suomalaiset tuomioistuimet tarvitsevat virka apua ulkomailta että tilanteessa jossa ulkomainen oikeusviranomainen kääntyy suomen puoleen pyytäen toimenpiteiden suorittamista täällä

sehän voisi olla myös niin että valituslupajärjestelmä sille riittäisi mutta en pysty tässä nyt suoralta kädeltä sanomaan se ei ole ollut tämän päivän agendalla ministeriössä

tarvitsemme myös laajan asennemuutoksen yhteiskunnassa jotta isiä kannustettaisiin enemmän jäämään kotiin lasten kanssa lasten ollessa pieniä

tähän voidaan vielä selvyyden vuoksi lisätä että jos eduskunta myöhemmin päättäisi muuttaa avioliittolakia siten että avioliitto kahden samaa sukupuolta olevan henkilön välillä tulisi mahdolliseksi olisi tällaisen lainmuutoksen yhteydessä väistämättä päätettävä myös mitkä ovat tällaisen avioliiton oikeusvaikutukset

mutta hyvä että tuli esille

jotta yrittäjyys oli houkuttelevampi vaihtoehto tulisi perhevapaiden kustannukset myös jakaa tasaisemmin mies ja naisvaltaisten alojen kesken ja korvata työnantajille työntekijän vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia nykyistä paremmin

ei voida siis pitää ilman muuta selvänä että tällaisen avioliiton oikeusvaikutukset olisivat samat kuin miehen ja naisen välisen avioliiton oikeusvaikutukset joten kun ja jos se ajankohta tulee eduskunta myös päättää siitä

en ole peruuttamassa hallinto ja hovioikeusuudistusta vaan se kyllä tulee

edustaja tossavainen tämä nyt ei pidä ollenkaan paikkaansa että pyhtään kunnasta johtuen tästä ratkaisusta tulisi huomattavan kallis

tässä esityksessä näin nyt ei ole päätetty esittää eikä ole myöskään haluttu mennä sille linjalle että avopareille annetaan adoptio oikeus

se että vaaditaan tyydyttävää ruotsin kielen taitoa ei kyllä maksa oikeastaan mitään

tässä on tullut hyvin perustellusti myös esille se että juuri näitä asioita on syytä vielä selvittää ja pohtia

tilkuista luovuttaisiin

myös lakivaliokunta on kiinnittänyt tähän huomiota ja toivon että voimme edetä juuri niin että tätä avopuolisoitten ja samaa sukupuolta olevien parien oikeutta adoptioon selvitetään tulevaisuudessa

siinä tilanne on se että selvitysmies on asetettu ja hän tekee nyt tämän selvityksensä

puhemies

valiokunta kiinnittää erityistä huomiota siihen että naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyohjelmaan osoitetaan riittävät määrärahat valtion talousarviossa ja että turvakotipaikkojen määrää lisätään euroopan neuvoston suositusten tasolle ja että palvelut ovat kaikkia niitä tarvitsevien saatavilla

tässä keskustelussa tuli myös esille se voisiko niitten maiden joista suomi tänä päivänä adoptoi tai joista suomalaiset voivat adoptoida lapsia määrää jotenkin saada lisättyä

till lagen om internationell rättshjälp ska vid sidan om allmänna bestämmelser tas in detaljerade bestämmelser om delgivning av stämningar och övriga handlingar och om bevisupptagning

meidän lainsäädäntömme lasten tapaamis ja huolto oikeudesta lähtee jo tänä päivänä siitä että lasten ja lapsen edun on aina oltava keskiössä

nykyään kenelläkään ei ole nimenomaista vastuuta valtiollisella eikä myöskään kunnallisella tasolla että turvakoteja on riittävästi

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeusaste ja käsittelyjärjestystä rikoksesta epäillyn tai tuomitun luovuttamista sekä kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asioissa

pidän selkeän vastuunjaon aikaansaamista välttämättömänä olkoonpa sitten kunta tai valtio tai joku muu jolla on vastuu turvakotitoiminnan saatavuudesta

sitten ilo sopimuksesta edustaja rundgren

viime viikolla hallitus päätti miten tästä eteenpäin

me tulemme kuuntelemaan kaikkia osapuolia

voi sanoa näin että pidentyneet odotusajat kansainvälisessä adoptiossa johtuvat yksinkertaisesti vähentyneestä kysynnästä

tarkoituksena on viime vuonna hyväksyttyyn oikeu denhoidon uudistamisohjelmaan perustuen saada aikaan nykyistä järkevämpi ja tarkoituksenmukaisempi työnjako näitä asioita käsittelevissä tuomioistuimissa

mitä tulee saamelaiskäräjiin kun nyt myös otetaan saamelaiskäräjälaki käsittelyyn niin myös sen puitteissa tullaan tarkistamaan mikä tulee olemaan tämä saamelaismääritelmä tulevaisuudessa

rahoitus tulisi turvata myös valtion talousarvion kautta

monet sellaiset valtiot jotka aikaisemmin luovuttivat lapsia adoptoitaviksi suomeen ovat viime vuosina kehittäneet kotimaista lastensuojelua ja lisänneet kotimaisia adoptioita ja näin ollen lasten adoptoimiselle näistä maista suomeen ei siten enää ole niin suurta tarvetta kuin ennen

oikeusavun muotovaatimuksia kevennettäisiin

nämä ovat tärkeitä ja erittäin vaikeita asioita mutta hyvällä yhteistyöllä ja hyvässä hengessä on parempi tehdä ratkaisuja jotka ovat sellaisia että kaikki pystyvät ne jotenkin omaksumaan